paljon tulee palautetta ja paljon tulee moitteita mutta puheenvuoroni jälkeen jossa toivoin että myös kuunneltaisiin jokseenkin seuraava puheenvuoro alkoi

kiljunen toivon että hieman paremmin ottaisitte selvää tai kun luette jonkun toisen teille kirjoittamia puheita tietäisitte edes suunnilleen mistä puhutte

lapsen edun näkökulmasta on tärkeää että lastensuojelussa ja sijaishuollossa pyritään vähentämään turvattomuutta ja epävarmuutta joka liittyy erilaisten väliaikaisten lastensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen

esittelypuheenvuoron omaisesti hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

toisekseen niissä tilanteissa joissa itse olen ollut läsnä suomen yrittäjien kanssa heidän prioriteetissaan esimerkiksi työttömyysturvan kehittäminen on ollut ykkössijalla ja heillä on omat rankinginsa näissä asioissa

kunta päättää keneltä palveluja ostetaan

tiusanen omassa puheenvuorossaan useampaankin kertaan ensin kertoi kuinka monta lonkkaleikkausta hän on historian kulussa tehnyt mutta sitten hän rupesi puhumaan silmäleikkauksista

tuntui aika pahalta

arvoisa puhemies

valiokunta katsoo että lainsäädännön kehittämisessä on tarpeen pyrkiä löytämään ratkaisuja joilla esimerkiksi pitkäaikaisen sijaishuollon pysyvyyttä voidaan edistää eri osapuolten oikeudet huomioon ottavalla tavalla

esityksessä ehdotetaan lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain soveltamisalaa laajennettavaksi siten että lain soveltamisalaan kuuluisivat myös lapsiin kohdistuneet pahoinpitelyrikokset

tältä pohjalta on koetettu asioita eteenpäin viedä

jos ajatellaan että syntyisi tilanne jossa kollega tiusanen itse tarvitsisi sitä kaihileikkausta tai muuta vastaavaa kymenlaaksossa jossa niitä silmälääkäreitä ei ole niin eihän synny sellaista tilannetta että ed

te nostitte eduskuntaryhmänne kesäkokouksen ykkösasiaksi ja uutiseksi sen että te yhtenä naisena ja miehenä tuette peruspalveluministerinne esitystä siitä että tämä hoitajamitoitus tulee lakiin

kiitoksia arvoisa rouva puhemies

esitetyissä säännösmuutoksissa selkeytetään ehkäisevän lastensuojelun määrittelyä ja roolia sekä siinä vaiheessa kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana että asiakkuuden aikana osana avo sijais tai jälkihuoltoa

lapsiin kohdistuneiden pahoinpitelyrikosten selvittämisestä aiheutuvat terveydenhuollon kustannukset siirtyisivät kunnilta valtion korvattaviksi samalla tavoin kuin lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten selvittämisestä aiheutuvat kustannukset jo ovat

kantolan sosialidemokraattisen puolueen varapuheenjohtajan kommenttiin siitä että meidän vähimmäisturvamme tason tulisi olla sellaisella tasolla ettei toimeentulotukea tarvittaisi lainkaan

tiusanen voisi saada palvelusetelin jolla hän voisi marssia esimerkiksi hyksiin tai oyksiin tai jonnekin muualle ellei kotkan kaupunki te kotkalaisena ole hyväksynyt sitä toimijaa omalle palvelujentuottajalistalleen jolta niitä palvelusetelin mahdollistamia palveluja haetaan yleistä yritystä poimia ole sillä listalla

on arvioitu että puutteet kuntien peruspalvelujen kuten esimerkiksi kouluterveydenhuollon toteuttamisessa ovat osaltaan johtaneet siihen ettei lasten kasvuympäristössä olevia ongelmia ole havaittu ajoissa

en lähde historiaan mutta tämän keskustelun yhteydessä haluaisin mielelläni kuulla mitä ed

valiokunta totesi lakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa että jatkossa on syytä tarkemmin selvittää lapseen kohdistuvien muiden rikosten sosiaali ja terveydenhuollossa tehtävien tutkimusten järjestämistapaa ja rahoitusta

ongelmien kasaantuminen perheissä johtaa usein lisääntyneeseen lapsi ja perhekohtaisen lastensuojelu ja muiden erityispalvelujen tarpeeseen vaikka ongelmiin voitaisiin löytää ratkaisuja peruspalvelujen piirissä annettavalla tuella

te jotka vastustatte tämän lain hyväksymistä pyritte luomaan mielikuvan että nyt aukeaa joku taivas ja sen jälkeen voi tapahtua mitä vaan

uuden lain täytäntöönpanoon liittyvien muutostarpeiden lisäksi ehdotetaan päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vankilaan vankeus tai tutkintavankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa siirrettäväksi vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille

samoin laissa sanotaan aivan selvästi että siinä listassa niistä palveluntuottajista joilta palveluja hankitaan pitää olla myös hinnat mukana

mutta ei siinä mitään näillä sanoillahan pärjätään ja kun tätä illan asentoa on kuulostellut missä nyt mennään niin ymmärrän kyllä että tykit ovat tulevaan päin niin kuin tietysti tässä vaiheessa vaalikautta pitää ollakin

mihin ne ryöpsähtävät jos kunnan kilpailuttaessa tai tehdessä päätöstä niistä palveluntuottajista joille palveluseteli kelpaa siinä listassa pitää olla hinta perässä

nämä paperit joissa on yli kahden vuoden historia omalta osaltani kolmen vuoden historia välikysymyskeskustelusta lähtien kertovat täysin yksiselitteisesti mitä kaikkea tässä on tapahtunut lähtien siitä että hallitusohjelmaan kirjattiin asetettiin työryhmä ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

useissa valiokunnalle annetuissa asiantuntijalausunnoissa on kiinnitetty huomiota siihen että esityksen muita kuin talousarvioon liittyviä ehdotuksia on valmisteltu kiireellisellä aikataululla ja että niiden arviointi olisi edellyttänyt enemmän aikaa kuin talousarvion käsittely on mahdollistanut

sosiaali ja ter veydenhuollossa tehtävän tutkimuksen tavoitteena on saada lapselta mahdollisimman luotettava kertomus tapahtuneesta lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen ja tallentaa tämä kertomus tulevaa syyteharkintaa ja oikeusprosessia varten

mutta jossain kohtaahan tulee sekin aika taas kun joudutaan ihan oikeasti kirjoittamaan auki mitä me itse kukin tuolla vähimmäisturvalla tarkoitamme

rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

me kävimme muutama viikko sitten välikysymyskeskustelun perusturvasta ja siitä vähimmäisturvan tasosta joka tässä maassa on jolla pitäisi tulla toimeen

yhtä tärkeää kuin se että valmistellaan lainsäädäntöä eteenpäin on että alueellinen valmistelu menee eteenpäin tehdään palveluketjuja rakennetaan rakennetta jossa tehdään kuntarajariippumattomasti sitä työtä

nyt yritetään rakentaa kokonaan uusi malli siihen miten ikääntyvän väestön niiden ihmisten jotka toivon mukaan asuvat mahdollisimman pitkään kotonaan kotona selviytyminen turvallisesti tapahtuu

kyllä tuo keskustelu minua avarsi hyvinkin paljon muun muassa siinä että sanat vähimmäisturva ja perusturva ovat tulleet suurimman oppositiopuolueen sanankäyttöön mutta edelleenkin niiden sisällön osalta ollaan hieman eri linjoilla

valtion korvaus mahdollistaa sen että yliopistollisten sairaanhoitopiirien lasten oikeuspsykiatrian yksiköt kohdistavat lisää henkilöstöä ja resursseja pahoinpitelytutkimuksiin mikä parantaa pahoinpitelyrikosten uhreiksi joutuneiden lasten mahdollisuuksia päästä tutkimuksiin

lapsen sijoittaminen vankilaan on lastensuojelullista arviota ja lapsen edun punnitsemista vaativa päätös

mutta te ed

yhden niitä eniten muunneltua totuutta sisältäneitä kannanottoja viimeisen viikon ajalta olen lukenut liittyen omaishoidon tukeen ja kotona tapahtuviin palveluihin

arvoisa herra puhemies

lapsen etu voidaan vankilaan sijoittamisessa turvata nykyistä paremmin kun sijoitus tehdään lastensuojelulain mukaan ja perheosaston toiminta on lastensuojelun toimintaa

käsittelyssämme on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja kyse on laista jossa hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi useita työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisia edellytyksiä

pääosin kykenen olemaan samaa mieltä mutta kun tässä tarjotaan kunnille mahdollisuus palvelujen tuottamiseen vaihtoehtoisesti järjestämisvastuun toteuttamiseen vaihtoehdolla joka on uusi niin otanpa esimerkin valiokunnan jäsenestä joka on kertonut tänään tämän asian jo täällä salissakin

sosialidemokraateistakin löytyy iso joukko edustajia jotka ovat aidosti huolissaan siitä millä pienimmän eläketulon varassa elävät tulevat toimeen millä kaikkein pienimpien päivärahojen varassa elävät tulevat toimeen

lisäksi lain soveltamisalan laajentaminen mahdollistaa viranomaisten välisen tietojen vaihdon pahoinpitelyrikoksissa vastaavalla tavalla kuin tällä hetkellä lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten osalta

valiokunta pitää tärkeänä että uudistuksella parannetaan kaltoin kohdeltujen lasten oikeusturvan toteutumista yhdenvertaisesti koko maassa

valiokunta korostaa että lapsen sijoittamista perheosastolle on harkittava huolellisesti lapsen edun kannalta ja arvioitava sijoittamisen oikeellisuutta jatkuvasti myös sijoituksen aikana

sitten arvoisa rouva puhemies minun ei ole tarpeen puolustaa yhtään keskustalaista heidän tekemättä jättämisiään tai heidän toimenpiteitään tilanteessa jossa kiistämättä ollaan ja aletaan olla ajassa jossa on uhka koko poliittiselle järjestelmälle siinä miten vaalirahoitukseen liittyvät asiat käsitellään

lastensuojeluasioiden käsittelystä

kiireellistä sijoitusta ja väliaikaista määräystä koskevien säännösmuutosten tavoitteena on parantaa lapsen ja hänen perheensä oikeusturvaa nopeuttamalla lastensuojeluasioiden käsittelyä hallinto oikeuksissa ja selkeyttämällä päätöksentekoa koskevia säännöksiä

yksi iso asia oli se että me emme halunneet tärvätä sitä euromäärää tekemällä hätiköityä budjettilakia vaan valmistella huolella miten tämä käytäntöön menee

yrityksen lopettamissäännöksiä ehdotetaan yksinkertaistettaviksi ja selkeytettäviksi siten että enää ei vaadita esimerkiksi myyntivoittolaskelmaa eikä vakuutuksista ja toimitiloista luopumista

väittämä että omaishoitajat olisi unohdettu on eniten muunneltua totuutta sisältänyt asia mitä olen viime viikkoina kuullut

tilanteessa jossa kunnat talousvaikeuksissaan joutuvat miettimään joka ainoa kuntapäättäjä tässäkin salissa joutuu miettimään miten ne palvelut järjestetään minä koen tämän mahdollisuutena ja ajattelen itse niin että mitä tiukemmalle tämä homma menee sitä useampi kunta niistäkin jotka eivät kenties tällä hetkellä edes harkitse tämän palvelusetelilain käyttöönottoa tulee miettimään miten meidän kuntamme tätä voi hyödyntää

päätöksentekojärjestelmä säilyisi esityksen mukaan pääpiirteissään ennallaan

mallin tarkoituksena on turvata lapsen tukeminen ja tapahtuman tutkinta mahdollisimman pitkälle lapsen edun mukaisesti samassa paikassa eri alojen viranomaisten yhteistyönä

kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen tulevan lain mukaan siirretään kuitenkin hallinto oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle

edustaja laitinen pesola historiastanne tiedätte hyvin että työmarkkinajärjestöt viime kädessä palkkapöydässä ratkovat miten tuo naisen ja miehen euro on joko lähempänä tai kauempana toisiaan

palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmää laajennetaan jolloin yrittäjän oikeus työttömyysetuuteen määräytyy nykyistä yhdenmukaisemmin riippumatta siitä onko työ tehty työ vai toimeksiantosuhteessa

mutta kun tällä foorumilla eduskunnan puhujapöntössä näistä asioista puhutaan niin kyllä sellainen kaino toive on että kun oikein vakaumuksen rintaäänellä aletaan paasata niin olisi hyvä että se oma pesäkin olisi sellainen että se kestää kaikki arvostelut ja arvioinnit

valiokunta pitää hanketta tärkeänä koska sen avulla edistetään lasten pahoinpitelyjen tunnistamista ja ennaltaehkäisyä sekä kaltoin kohdeltujen lasten hoitoa ja heidän oikeusturvansa toteutumista

arvoisa herra puhemies

työelämä on muuttunut ja työelämä on muuttumassa siihen suuntaan että sen sisällä pitää pystyä tekemään muutoksia jotta yhä useampi ihminen jonka oma terveys ja kunto ei ole ihan sataprosenttinen pystyisi työtä tekemään

valiokunta esittää että hallituksen esitys hyväksytään pomo kissaihmisten edustaja kiljunen koska poissaolot edustajat tolppanen muuttamattomana

minulla ei ole mitään tarvetta lähteä edustamani puolueen puoluesihteeriä puolustamaan tai hänen tilannettaan muuksi muuttamaan siitä miltä se näyttää tai mitä se todellisuudessa onkaan

valiokunta pitää erittäin hyvänä että nuorten työmarkkinatuen saamisen ehtona olevaa velvoitetta hakeutua koulutukseen lievennetään siten että hakuvelvoite koskee vain kevään hakua

mutta kyllä hieman kannattaisi miettiä sitäkin että tämä on ollut ja tämä on meidän yhteinen ongelmamme

se millaisia toimenpiteitä tarvitaan millaisilla asioilla eteenpäin mennään tulee tarkoittamaan sosiaaliturvan uudelleenarviointia niiltä osin kuin se on esteenä työn vastaanottamiselle eli mitä kysyjä kysyi toimeentulon parantamiselle työtä tekemällä

me törmäämme siihen tavan takaa

se millaisiin keskusteluihin itse kukin tuolla niin sanotulla kentällä joutuu sehän on hieman riippuvainen siitä eikä vaan hiemankaan kenen kanssa keskustelee

toisekseen ideologiaan liittyen on hyvä että täällä salissa kerrankin käydään ideologista joskus isälläni oli tai ideologista keskustelua

toisaalta se tulee edellyttämään työelämältä muutoksia siinä että hyväksyttäisiin tätä päivää paremmin se tilanne että ihan kaikkien työkunto ei ole se sataprosenttinen

omalta kohdaltani olen joutunut useita kertoja vastaamaan siihen kysymykseen että kun on käyty miljoonien kampanjoita tai yksittäisten edustajien kohdalla kymmenientuhansien eurojen kampanjoita mitenkäs ne muut ovat sitten rahansa keränneet

sosiaali ja terveysvaliokunta ei pidä hakuvelvoitteen laajentamista ongelmattomana ja viittaa tältä osin myös työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnossa esitettyyn

valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena lakiin ehdotettua mahdollisuutta pyytää lastensuojelun tarpeen arvioimista yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa

valiokunta kuitenkin korostaa samalla kaikkien lasten kanssa työskentelevien ennalta ehkäisevän työn merkitystä

tulen laittamaan sähköpostiviestiä kyseisen luokan opettajalle ja se on sitten hänen harkinnassaan laittaako hän sen eteenpäin mutta sähköpostiviestinä lähetän linkin tästä keskustelusta jossa varmuudella näkyy se että tässä maassa onneksi puolueet vielä ovat erilaisia

sitten muutama sana opiskelijoiden työttömyysturvasta

lakiin ehdotetaan myös uutta velvollisuutta ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen jos on perusteltua syytä epäillä että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen

meillä monet sosiaali ja terveydenhuollon uudistukset odottavat sitä hetkeä että tässä maassa saadaan tietojärjestelmät siihen malliin että tieto kulkee

opiskelijoiden työttömyysturvaan tulee muutoksia jotka selkeyttävät etuuden myöntämistä opintojen keskeydyttyä samoin kuin rajanvetoa pää ja sivutoimisten opiskelijoitten välillä

mahdollisesti tarvittavina tukitoimina mainitaan säännöksen perusteluissa lapsen sijoittaminen kuntouttavaan yksikköön yhdessä vanhemman kanssa tehostettu perhetyö lapsen kotona tai kiireellinen sijoitus

opiskelijoiden työttömyysturvaoikeuden keskeinen kriteeri on kykeneekö työnhakijaksi rekisteröitynyt vastaanottamaan kokopäiväistä työtä

vaikka tällaisia ilmoituksia on käytännössä jossain määrin jo tehty pitää valiokunta erittäin tärkeänä että myös laki ohjaa näissä tilanteissa suunnittelemaan ja toteuttamaan lapsen ja äidin tarvitsemia tukitoimia jo raskauden aikana

hän kysyi ministeriltä syntyykö tässä tilanne jossa meidän progressiiviseen verotukseemme tulee päällekkäinen progressio kun tilanteessa missä palveluseteliä käytetään se hinta saattaa vaihdella mitä asiakas siitä maksaa

neljä vuotta on kulunut ja rahaakin on palanut ja tänään viimeimmäksi olen ollut tilaisuudessa josta jäi sellainen kuva että kyllä meidän pitää säätää oma lopputulokseni ja johtopäätökseni on jo se että meidän pitää säätää sellainen laki jossa poliittisella tasolla päätetään millaiseen malliin nuo sosiaali ja terveydenhuollon rekisterit pitää saada

perusoikeusuudistuksen esitöissä ja valiokunnan käytännössä on pidetty tärkeänä että perustoimeentuloa turvaavat järjestelmät ovat sillä tavoin kattavia ettei synny väliinputoajaryhmiä

tällaiselle tietotekniikkaa vähemmän tuntevalle on tullut sellainen olo saatujen selvitystenkin perusteella että prosessia jossa on oltu lain voimaan tullessa ja josta piti tulla valmista viiden vuoden kuluessa eli jossa meillä pitäisi olla ensi vuonna maan kattava järjestelmä on kyllä johdettu

tulen eduskunnan pöytäkirjoista varmuuden vuoksi vielä tarkistamaan mitä tarkkaan ottaen puolueen varapuheenjohtaja guzenina richardson sanoi mutta on aikoihin eletty että täällä sosialidemokraattinen kansanedustaja kantaa huolta kaksinkertaisesta päällekkäisestä progressiivisesta verotuksesta

kuntouttavasta työtoiminnasta

esityksellä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan työttömyysturvaa yhdenmukaistetaan lähemmäksi sitä työttömyysturvaa joka muuhun työllistymistä edistävään palveluun osallistuvalla on

sosiaali ja terveysvaliokunta katsoo että työmarkkinatukea on perusteltua maksaa odotusajalta myös kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville koska työnhakija ei voi itse vaikuttaa siihen millaisia palveluja on tarjolla ja monesti työelämävalmiuksia parhaiten edistäväksi palveluksi on työllistymissuunnitelmaa tehtäessä katsottu kuntouttava työtoiminta